euroopan unioni on meille tärkeä samanmielisten avoimien demokraattisten ja rauhaa rakastavien kansakuntien joukko ja kannatamme ja puolustamme sitä myös vaikeina aikoina

meidän tulee kuitenkin saada eu jäsenyydestä myös tulevaisuudessa paras ja suurin hyöty ja siksi sen eteen tahdomme tehdä työtä ja haluamme tulevaisuudessakin kuulua euroalueeseen

onko nyt sitten valittu oikea tie

en ole lainkaan varma siitä mutta toivon niin että ne ratkaisut joita nyt euroopan unionissa tehdään ja joita tänään ja huomenna teemme täällä suomen eduskunnassa ovat oikeita ja vievät tätä yhteistä eurooppaa oikeaan suuntaan

hieman on tuntunut että euroopassa nämä ratkaisut ovat olleet aika usein sellaisia käteen syliin tulevan yksittäisen kriisin hoitoa sen sijaan että oltaisiin etsitty aidosti ratkaisua siihen miten tämä kokonaisuus saataisiin hallintaan

tasavallan presidentti niinistö on esittänyt yhtenä vaihtoehtona euroopan keskuspankin setelipainatusta eli lisättäisiin markkinoille rahaa ja tiedämme sen että sen pelkona olisi tietysti kiihtyvän inflaation pelko mutta esimerkiksi yhdysvalloissa tätä mallia on käytetty ja tiedämme myös sen minkälaisessa tilanteessa yhdysvallat tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

tulemme tarvitsemaan varmasti euroopan unionissa myös rakenteellisia uudistuksia

toivon että tälle keskustelulle on myös jatkossa lisää aikaa ja sitä käytäisiin perusteellisesti suomessa mutta myös koko euroopan

opetusministeri sari sarkomaa käynnisti tämän ja nyt opetusministeri henna virkkunen on vakinaistanut tämän käytännön

mutta on aivan totta että totta kai perusopetukseen voidaan rahaa laittaa enemmän ja tarvitaankin tulevaisuudessa yhä enemmän

arvoisa puhemies

toki hivenen itse sitä ihmettelin että se täytyy näin pitkälle tätä vaalikautta viedä mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan

toivottavasti nyt tästä aikataulusta pidetään kiinni

nyt on syytä tehdä isompi uudistus ja myös sellainen joka turvaa jokaiselle lapselle heidän tarpeidensa mukaisen hoidon ja toki myös perheille heidän tarpeidensa mukaisen hoidon

se on iso kysymys mutta myös se että me turvaamme tuossa lainsäädännössä osaavan henkilökunnan riittävän osaavan henkilökunnan myös päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa

sivistyspuoli opetus ja kulttuuriministeriö ennen muuta opetuksen näkökulmasta on erittäin kovien säästötoimenpiteiden alla ja se on tietysti erittäin iso asia ja se on sellainen asia jota pitää pystyä viemään hallitusti eteenpäin

eli jokaiselle peruskoulun päättäneelle tulemme takaamaan jatkomahdollisuuden lukiossa ammatillisessa koulutuksessa oppisopimuskoulutuksessa tai sitten työpajassa kuntoutuksessa tai jossain muussa vastaavassa paikassa

aina välillä kysytään kun esimerkiksi ministeri risikko käynnisti vanhuspalvelulain tekemisen miksi tällainen laki tarvitaan eikö pitäisi tulla toimeen ilman että on erityinen vanhuspalvelulaki

se on aiheellinen kysymys miksi me sellaisen tarvitsemme mutta nyt suomalainen yhteiskunta vain sellaisen tarvitsee että me pidämme huolen varhaiskasvatuslain kautta lapsista ja vanhuspalvelulain kautta vanhuksista

ja itse asiassa näiden kummankin suuren uudistustyön käynnistäjänä on ollut ministeri risikko ja niille täysi tuki kun niitä nyt sitten demariministereiden johdolla eteenpäin viedään

kun tässä nyt jo pikkutunneilla ollaan ja edustaja guzenina odotti oman lakialoitteensa esittelyä niin kyllä sille tässä ajassa ja ihan päiväaikaankin mielelläni tukeni annan

kotihoidon henkilökunnalla on usein hyvin tiukat aikataulut ja olen itse saanut vastaavista asioista yhteydenottoja ja palautetta ja on hyvä että tällaisiin arjen pieniinkin asioihin täällä eduskunnassa tartutaan

se on monelle lapselle ollut se ainoa paikka saada yksi koulun ulkopuolinen harrastus ja niin sanottu ilmainen harrastus

ihan lyhyesti

meillä on huoltoajokylttejä kiinteistönhuolto ja tämäntyyppisiä ratkaisuja käytössä ja voisi hyvin ajatella että miksi ei voisi olla myös tällaiseen hoivatyöhön oleva lappu

varmasti asiaa on syytä selvittää ja katsoa mitä sen kanssa voidaan tehdä että aikaa jäisi entistä enempi itse hoidettaville

haluan kyllä yhtyä edustaja hongiston huoleen maamme tiestöstä ja minun mielestäni se on sellainen huoli joka on kyllä syytä jakaa ihan koko tämän tyhjän salin kaikilla reunoilla

edustaja ahvenjärvi hetki sitten käytti minun mielestäni yhden tämän päivän parhaista koulutuspoliittisista puheenvuoroista puuttumalla siihen että meidän pitää uskaltaa vakavasti katsoa sitä mitä tässä maassa koulutetaan

se oli minun mielestäni erittäin hyvä että uskalletaan myös puuttua siihen että meillä on aloja jotka ovat vetovoimaisia nuorten näkökulmasta mutta niiltä ei työllistytä

eli hyvin suuri osa liikenteeltä kerätyistä veroista ja maksuista menee muuhun valtion ja kuntien kustannusten peittämiseen

silloin pitää olla rohkeutta niin sanotusti aikuisten sanoa ovat ne sitten poliitikkoja taikka isiä tai äitejä että olet taiteellisesti lahjakas mutta käytä sitä taiteellista lahjakkuutta vaikkapa sitten jossain muussa ammatissa sitä vahvistaaksesi ollaksesi vielä parempi kuin muut mutta pelkästään taidemaalarina et välttämättä tule pärjäämään taikka savenvalajana taikka tekijänä

minun mielestäni tärkeää on myös uskaltaa puuttua siihen vaikka täällä keskustapuolueesta on vahvasti todettu että on väärin että poistetaan aloituspaikkoja joistain oppilaitoksista se on toinen asia mihin pitäisi uskaltaa puuttua että jos on tyhjiä käyttämättömiä paikkoja niin niitä pitää voida siirtää sinne missä niihin on opiskelijoita jonossa

meillä on tällä hetkellä suomessa ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia joissa yhtä aloituspaikkaa kohden ei ole kuin puolikas opiskelija tulossa eli vain joka toiselle paikalle on edes halukas opiskelija tulossa

minun mielestäni ei silloin oppilaitosta alasajeta jos tällainen käyttämätön paikka siirretään sinne missä meillä on jonossa oppilaita

eli puhutaan aikamoisesta kansallisomaisuudesta ja itse toivon että se jossain vaiheessa pystytään laittamaan sellaiseen kuntoon mitä se vaatii

nyt kuitenkin tämä esitys jonka opetusministeri on tehnyt ja toivottavasti siinä ei vielä ole ministerin puumerkkiä vaan se on vain virkamiesesitys ei kaikilta osin kyllä ole minunkaan mielestäni sellainen että sen kanssa on järkevä edetä

tällä hetkellä meidän tiestömme rapautuu sellaista tahtia että olemme helisemässä tulevaisuudessa niin kuljetuksen kuin henkilöliikenteenkin kanssa

vetovoimaisuus tarkoittaa tässä sitä että sinne on halukkaita opiskelijoita ja heille löytyy seudulta harjoittelupaikat muun muassa koneelta sacoteciltä sakolta monelta muulta kansainväliseltä yritykseltä ja heille löytyy sieltä myös työtä

minun mielestäni tässä ei ole muuta ratkaisua kuin se että tehdään yhteinen päätös siitä että nyt tämä tiestö laitetaan kuntoon

tehdään siitä oma tällainen isompi hanke vaikkapa nimellä suomen tiet kuntoon ja se täytyy laittaa rinta rinnan sitten näiden kehäratojen ja suurten metrohankkeiden pääradan ja tämäntyyppisten kanssa

nyt tämä ministeriön tekemä esitys keskittäisi kaiken opetuksen tällä alueella hämeenlinnaan ja toisaalta hyvinkäältä lähtisi vielä opetus kohti etelää

en näe järkeväksi synnyttää tämäntyyppisiä tyhjiöitä sinne missä on selkeä teollisuuden tarve ammattikorkeakoululle

se on kyllä sellainen asia että vaikka taloutemme nyt on tiukassa tilanteessa niin on syytä olla erittäin huolissaan siitä että tämä korjausvelka edelleen kasvaa

tässä on puhujia jonossa ja ajattelin aivan lyhyesti ottaa loppuun ympäristöpolitiikasta

toivon että seuraava hallitus kun pohtii tulevia liikennehankkeita niin ottaa vakavalla tavalla tällaisen suomen liikennekokonaisuuden käsittelyn ja laittaa nämä alati heikkenevässä kunnossa olevat tiet ja myös yksityisteiden tuet kuntoon

sen totean lyhyesti että minun mielestäni on hyvä että nyt otamme vielä aktiivisemman roolin itämeren kuormituksen vähentämisessä

siinä pitää olla mukana jokaisen suomalaisen on hän sitten ihminen joka asuu järven rannalla tai lähietäisyydellä tai maanvilje lijä

itse olen sitä mieltä että meillä maanviljelijät ovat tehneet jo hyvin paljon työtä sen eteen niin että ei ole aina oikein syyttää myöskään maanviljelijäjoukkoa siitä että on toimittu vastuuttomasti

kyllä meidän pitää entistä vahvemmin kuitenkin ohjata ympäristötukia esimerkiksi sellaisille alueille missä niillä on oikeasti vaikutusta lähivesiin ja sitä kautta itämereen

suomessa ei ole myöskään omaa lainsäädäntöä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan siitäkään huolimatta että rikollis ja terroristijärjestöt ovat enenevässä määrin uhka länsimaalaisille sivistysvaltioille

siinä osana nyt ensimmäistä kertaa on mukana myös sitä että valtio on puuttumassa siihen että vuosien saatossa muun muassa turvetuotannolla on useita lähivesiä pilattu

useissa maissa suunnitellaan nyt lakeja joilla pystyttäisiin ennalta ehkäisemään kansalaisten lähtemistä terroristien hallussa oleville taistelualueille

tänä päivänä vapo suurimpana turpeen nostajana toimii varsin vastuullisesti suurimmassa osassa kohteita joita olen itse käynyt katsomassa

esimerkiksi saksa on kriminalisoinut daesh järjestön propagandan ja värväystoiminnan sekä järjestön symbolien käytön

mutta näistä toimenpiteistä huolimatta edelleen monissa paikoissa pistekuormitus aivan siihen lähimpään lähiveteen on niin suuri että se pilaa sitä lähivettä

tällä hetkellä eduskunnassa on käsitelty lähiaikoina hallituksen esitystä jossa kouluttautuminen terroristirikoksen tekemistä varten säädettiin rangaistavaksi

hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että me tulemme myös puuttumaan ensimmäistä kertaa siihen että jo aiemmin pilattujen vesien puhdistamiseen tullaan kiinnittämään huomiota

se on iso työ

en tiedä miten siinä on mahdollista onnistua mutta meillä on samanlaisia velvoitteita pilaantuneen maan vaihdosta esimerkiksi bensa asemille ja tämäntyyppisille toimijoille

heistä osa on kantasuomalaisia käännynnäisiä osa tänne pakolaisina turvapaikanhakijoina aikanaan jo tulleita ja myös toisen polven maahanmuuttajia jotka ovat eläneet koko elämänsä suomessa mutta siitä huolimatta ovat radikalisoituneet ja päättäneet lähteä tällaisen terroristijärjestön riveihin

tänään on uutisissa kerrottu tapauksesta jossa suomeen nyt tosin vasta turvapaikanhakijoina tulleita kahta kaksoisveljestä epäillään äärimmäisen julmasta terroriteosta teosta josta on videot kaikkien nähtävinä ja joka on julma teloitus

ne ovat tietenkin selkeitä tapauksia joissa voidaan tänäkin päivänä toimia joissa on tämäntyyppinen näyttö mutta meillä on myös henkilöitä jotka ovat tietojen mukaan olleet mukana daeshin toiminta alueella matkustaneet sinne mutta heidän rikoksistaan ei tämän päivän lainsäädännön näkökulmassa saada näyttöä

silloin olisi tärkeää että jo terroristijärjestön toimintaan osallistuminen ja sinne matkustaminen olisi kriminalisoitu

joka on jäsenenä terroristiryhmässä on tuomittava terroristiryhmään kuulumisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi

arvoisa puhemies

tämä on faktaluku

arvoisa puhemies

aika usein tämän opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan keskusteluissa vähemmälle huomiolle jää liikunta ja urheilu ja ajattelin sitä muutamalla sanalla nyt käsitellä

muistan omasta lapsuudestani että me silloin myös katsoimme televisiota ja katsoimme sitä kun janne puikkonen hyppäsi ja menestyi tai matti nykänen hyppäsi ja menestyi

siihen aikaan tapahtui niin että kun tuo lähetys loppui niin me lapset laitoimme monot jalkaan ja lähdimme ulos esimerkin valossa tekemään

muistan kuinka hyvä ystäväni ja lapsuuskaverini esa kortesalmi laittoi sukset jalkaan ja hyppäsi mäkeä ja siihen tuli sellaista tekemisen riemua

nyt kun joululahjoja jälleen hankitaan niin hankitaan tietokonepelejä joilla saataisiin lapset liikkumaan

mutta kyllä joku silloin tietyllä tavalla tässä maailman menossa on vinksallaan että tarvitaan televisio ja tietokone siihen että viitsitään liikkua taikka saadaan lapsen jalat liikkumaan

arvostettu puhemies

sen takia pidän hirveän hyvänä että urheiluun ja liikuntaan on pystytty panostamaan merkittävästi rahaa

rahapeleistä on tässä sisäministeriön hallinnonalan kohdassa keskusteltu ja siitä millä tavalla monopolijärjestelmä voitaisiin suojata ja taata se että rahaa niin stmn puolelle nykyisen raha automaattiyhdistyksen veikkauksen kautta urheiluun liikuntaan kulttuuriin ja fintoton kautta hevosurheiluun ja hevosalan kehittämiseen saataisiin tulevaisuudessa vähintäänkin tämän saman verran ja mieluumminkin kasvava trendi eikä laskeva mitä se tällä hetkellä erityisesti esimerkiksi hevospuolella on ollut ja myös raha automaattiyhdistyksen puolella

minun mielestäni se on aika lailla en tiedä onko siinä kuinka paljon tämän salin ansiota noin yleensäkään ei varmaan paljon hallituksen ansiota vaan se on meidän yhteinen järjestelmä joka on luonut veikkausvoittovaroista merkittävästi rahaa slogaanilla suomalainen voittaa aina ja sieltä rahoitusta on tullut erittäin merkittävästi

itse olen hieman skeptinen sen suhteen että ulkoapäin tulevat uhat ratkeaisivat sillä että meillä on yksi esimerkiksi suomen pelit osakeyhtiö tai mikä se sitten nimeltään olisikin

nimenomaan nyt tällä hallituskaudella se on toki nyt ollut arvovalintoja tämän tuen painopisteet on kohdistettu liikunnallisten elämäntapojen edistämiseen liikunnan kansalaistoimintaan lasten ja nuorten liikuntaan sekä eettiseen ja yhteiskuntavastuulliseen ja kansainväliseen menestykseen tähtäävään huippu urheiluun

voidaan katsoa mitä vaikutuksia sillä on ja voidaan etsiä mallia jolla voitaisiin turvata se että rahoitus kutakuinkin pysyisi saman tyyppisenä kokoluokaltaan ja myös jaoltaan tulevaisuudessa

itse asiassa tässä on minun mielestäni hirveän paljon hyvää ajatusta että on uskallettu nostaa myös se huippu urheilu tähän kehittämisen yhdeksi pääpainopisteeksi

erityisesti meidän hevostalous on haastavien aikojen edessä

salibandy toi meille viime viikonloppuna mm kultamitalin ja salibandy on hyvä esimerkki siitä millä tavalla menestyminen ja hyvä uusi urheilumuoto on valloittanut suomalaiset

sitä rasittaa nimenomaan se että pelaaminen on vähentynyt ja sitä kautta tulot jotka tulevat hevosurheilun käytettäväksi

tässä on sellainen haaste että meillä esimerkiksi suomenhevoslähdöt ovat vähentyneet ja vähenemässä kovaa vauhtia ja silloin kun lähdöt vähenevät pelaaminen vähenee tuotot vähenevät

olen varma että tuo menestys jota nyt kotikilpailuissa mm kullan valossa jälleen saimme tulee entistä enempi saamaan näitä lapsia liikunnan pariin

yhtenä vaihtoehtona minun mielestäni pitää miettiä myös sitä kannattaako nettipelaamisessa miettiä jonkinlaisia lisenssijärjestelmiä joilla myös ne ulkomaalaiset toimijat jotka tänne joka tapauksessa tulevat saataisiin maksamaan ainakin osa

itse toivon että nyt kun tämä huippu urheilun työryhmä tekee työtä huippu urheilun uudistamiseksi niin vakavasti mietittäisiin sitä mihin suomalainen raha tällä hetkellä huippu urheilussa menee

kyllä suomalaisessa huippu urheilussa urheilujärjestelmässä hyvin paljon rahaa hukkuu hallintoon ja rakenteisiin liiton eri tasoihin kun esimerkiksi ruotsissa on siirrytty siihen että raha menee suoraan seuroihin ja sinne missä urheilijat ovat

myös tärkeää on nostaa se koululiikunta joka nousi esille mutta ennen muuta niin että ei pidä olla niin että koululiikuntaa pitää olla niin paljon että lapset pysyvät hyvässä kunnossa taikka saisivat tarpeeksi liikuntaa niillä liikuntatunneilla vaan niillä liikuntatunneilla pitää saada lapsiin syttymään se kipinä että halutaan liikkua

välitunnit ovat yksi paras paikka liikkua eli välituntiliikunnan haluan nostaa aivan keskiöön tässä

lyhyesti etten joudu vielä uutta puheenvuoroa ottamaan haluan nostaa veikkausvoittovaroista esille myös sen että taiteen rahoja pystytään lisäämään myös veikkauksen tuloutuksen myötä merkittävästi

olen erittäin tyytyväinen että taiteenalojen lisäyksistä merkittävin osa kohdistuu nimenomaan kotimaisen elokuvan tuotantoon ja levittämiseen sekä kulttuuriviennin tukemiseen

haluan vielä lopuksi vaikka kello on jo aika paljon salissa on niin vähän ihmisiä vielä yhden puheenvuoron käyttää ja käytän sen tieverkosta joka on sellainen asia joka on minulle tietyllä tavalla sydämenasia ollut pitkään ja josta olen ollut huolissani

itse asiassa ensi vuoden budjetissa kun monessa paikassa joudumme säästämään valitettavasti myös nyt tie ja liikenneinvestoinneissa on varsin suuria säästöjä edessä

arvoisa puhemies

meillä on suomessa monta erikoista esimerkkiä joissa esimerkiksi ei ole voitu järkevällä tavalla toteuttaa keräyksiä eli sellaisia keräyksiä missä ihminen itse on halunnut omaa rahaansa ohjata vaikkapa radiokanavan pyörittämiseen taikka keskustapuolueelle tai johonkin muuhun keräykseen

haluan kiittää edustajakollegoja jotka vielä tässä hetkeä ennen yökolmea ovat olleet paikalla ja osallistuneet tähän lakialoitteeni lähetekeskusteluun

terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi on asia jossa on syytä nyt edetä mahdollisimman nopeasti

mutta syy siihen miksi pyysin puheenvuoron on se että poliisimäärärahat on sellainen kysymys jota meidän pitää kyllä vakavalla silmällä seurata

myös tämä tiedustelulainsäädännön tekeminen mikä on nyt käynnissä on tänään jälleen osoittanut sen että esimerkiksi tämä tapaus joka nyt on tässäkin keskustelussa ollut esillä niin sanotut forssan turvapaikanhakijat olisi ollut mahdollista havaita aiemmin tiedustelulainsäädännön ollessa ajan tasalla

poliisiylijohtaja mikko paatero totesi että turvallisuus on fakta mutta se on myös tunne

mutta laitetaan nyt tämä terroristijärjestöönkuulumisasia kuntoon ja saadaan nämä ihmiset sitten otettua pois rivistä siinä vaiheessa kun he mahdollisesti sieltä takaisin tulevat

ja myös on tärkeää seurata sitä mitä tapahtuu liikkuvan poliisin lopettamisen myötä raskaan liikenteen valvonnassa ja liikenteen valvonnassa yleensä

keskustelu päättyi

minun mielestäni eduskunnalle on tarpeen tuoda jopa selvitys siitä minkälaisia määriä on pystytty ratsioita järjestämään ja puuttumaan erilaiseen raskaan liikenteen ja muun liikenteen ongelmakäyttäytymiseen tällä uudella mallilla

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin samaan aikaan kun tuossa kerroin muutaman sanan siitä miten rahatilanne kehittyy myös kustannukset nousevat

en ole lainkaan varma että tämä on huono mutta haluan vahvistusta sille että uudistuksenkin jälkeen liikennevalvonta suomessa toimii

muun muassa bitumin hinta on noussut erittäin merkittävästi ja tämä johtaa siihen että meidän tieverkkomme kunto heikkenee entisestään

henkirikosten ja muiden väkivalta ja seksuaalirikosten uusimiset nostavat aika ajoin esille vapautuville vangeille tehtävien vaarallisuusarviointien tarpeellisuuden